arvoisa puhemies

täytyy ihan ensin todeta edustaja heinoselle että putkonen ei kirjoittele meidän budjettiamme vaan me olemme tehneet budjetin eduskuntaryhmässä asiantuntijoitten kanssa

kaiken kaikkiaan neuvottelutulos hallitusohjelmasta on kylmää kyytiä sille suomelle mihin eivät näy neonmainosvalot tai kuulu ratikkakiskojen kolina

huolissaan pitää olla monesta asiasta ei vähiten kuntien pakkoliitoksista tai eurooppalaisten hurlumhei talouksien tukemisesta suomalaisilla verorahoilla

finnvera rahoittaa yritystoimintaa perinteellisesti yhdessä pankin kanssa

pääministeri sanoi omassa puheessaan että työ on parasta sosiaalipolitiikkaa ja nyt kun on kuunnellut näitä puheenvuoroja täällä aika moni puhuu nimenomaan verotuksesta

olisin ministeriltä kysynyt sitä että vaikka näitä koulutussäästöjä joudutaan tekemään ja on pakkokin tehdä niin voidaanko kuitenkin ohjata tai jollakin ohjaustavalla pyrkiä vaikuttamaan yliopistoihin niin että nämä kampukset säilyisivät

vaikka pääministeri sanoi että työ on parasta sosiaalipolitiikkaa tai sosiaaliturvaa niin hallitus on kuitenkin omilla päätöksillään lisännyt talouden taantumaa ja siksi työttömyys on räjähtänyt käsiin

komission kiitokseksi täytyy todeta että siellä on herätty pk yritysten rahoitusvaikeuksiin

pelottavat kuitenkin jo etukäteen ne toimet mihin se ryhtyy yritysrahoituksen helpottamiseksi semminkin kun parhaillaan rusteerataan valtiontukisäännöksiä

tämänkin sääntelyn tarkoitus on sinällään hyväksyttävä muun muassa se ettei huonossa kunnossa olevia yrityksiä tueta valtion varoin

arvoisa pääministeri työ on parasta sosiaalipolitiikkaa ja sosiaaliturvaa jos on sitä työtä ja mikä merkittävintä jos palkalla tulee toimeen

tästäkin vaikutukset ovat seuraavanlaiset

ihan aluksi täytyy muistuttaa siitä mitä turvevarallisuus suomen kansantaloudelle merkitsee

rahoitus edelleen kiristyy se edelleen vaikeutuu ja tätä kautta investoinnit vähenevät uusia työpaikkoja ei synny työttömyys kasvaa

vastauksena on isänmaallinen talouspolitiikka

leikkuri iskee poliisitoiminnan ytimeen virkapukuisen poliisin työhön

työllisyyttä hoidetaan kotimaisen energian käyttöä edistämällä teollisuutemme kilpailukyvystä huolehtimalla ja yrittämisen edellytyksiä parantamalla

mitä tässä vaiheessa tälle asialle pitäisi tehdä

yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseen liikenteenvalvontaan ja arkirikoksien tutkimiseen

paras vaihtoehto olisi tietenkin pitää päätösvalta suomessa

no toki norjalaiset nostavat varmaan kaiken öljynsä minkä saavat mutta kyllähän me suomessa tietenkin niin ajattelemme että kaikkea turvetta ei tuotantoon oteta eikä tarvita ja nyt se näyttää ihan mahdottomalta tämänkin hallituksen esityksen jälkeen mutta myös niistä syistä jotka ovat nyt tällä hetkellä tässä lupamenettelyssä

turvetuotannon luvat ovat jumittuneet tuonne aveihin ja tämä on hiukan eriskummallinen tilanne että vapo valtion enemmistöomistusyhtiö ei saa itseltään lupia turvetuotantoon

jatkossa tämän varaan ei voi enää laskea

tällä haetaan toimeentulon parantumista työllisyyden parantumista ostovoimaa ja siten kulutuksen kasvua ja kokonaisuudessaan talouden kasvua

tähän leikkaukseen ja pariin muuhunkin leikkaukseen kuten sairausvakuutuksen lääkekorvausmenojen vähentämiseen voitaisiin ottaa rahat palauttamalla suurimmille omaisuuksille varallisuusvero

hallitus esittää tällä esityksellä muutettavaksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annettua lakia ja esityksellä hallitus haluaa korottaa ensisijaisesti kotimaisen energialähteen turpeen verotusta

tämä johtaa siihen että turpeen ja puuenergian hintakilpailukyky suhteessa kivihiileen merkittävästi heikkenee ja tätä heikennystä ei tässä hallituksen esityksessä ole millään tavalla tutkittu

tämä johtaa käytännössä sitten siihen että kun hiilen kilpailuetu paranee ja varsinkin tällaisena vuotena kun jo toisen kerran perättäin turvetta on noussut saatu kerättyä soilta huonosti kivihiiltä tuodaan kivihiilen tuonti on aloitettu jo mutta se johtaa myöskin siihen että uusia tuotantolaitoksia suunnitellaan nyt toimivaksi kivihiilellä ja tällä on kansantaloutta erittäin merkittävästi heikentävä vaikutus

ehdotuksellamme olisi merkittävät positiiviset dynaamiset vaikutukset

niin kuin tässä on tullut jo monta kertaa esille meillä on negatiivinen kauppatase kauppataseen vajaus ja sitä ei saa millään tavalla kyllä korjattua jos me jätämme kotimaisen energian käyttämättä ja tuomme tuontienergiaa

suurimmaksi osaksi maamme voimalaitokset ovat näitä vastapainelaitoksia chp laitoksia

tämänkin vuoksi turpeen verottaminen ei ole tavoitteista huolimatta lisännyt puun käyttöä energiantuotannossa mikä oli yksi hallituksen perusteista

lisäksi tukileikkaus uhkaa jättää metsiin mätänemään miljoonia kuutioita korjuukelpoista harvennuspuuta ja käyttämättömäksi jo tehtyjä kone ja laiteinvestointeja hankintaketjun kannattamattomuuden vuoksi

lakiesitys tässä muodossa ei todellakaan edistä voimalaitosinvestointeja eikä paranna energiantuotannon kannattavuutta joten se toimii täysin suunnitellulla tavalla

tässä yhteydessä en voi oikeastaan olla ottamatta esille sitä että energiapolitiikka ylipäänsä pitäisi suunnitella pikkuisen pitemmällä jänteellä kuin yhden vaalikauden aikajänteellä eli neljäksi vuodeksi aina eteenpäin

laiteinvestoinnit tuotantolaitosinvestoinnit tehdään ja suunnitellaan kymmeniksi vuosiksi eteenpäin ja silloin jos raaka aineen tuotantokustannukset tai verotus merkittävästi heittelevät se muuttaa tämän koko toimintaympäristön niin epävakaaksi että siellä on todellakin vaikea sitten näitä investointeja tehdä

pääministeri tässä sanoi että yhteisöveron lasku on yksi sellainen keino jolla työpaikkoja saadaan lisää

pääministeri sanoi myöskin että pk yrityksille tämä yhteisöveron lasku antaa myöskin mutta pkhan terminä on lyhennys pienistä ja keskisuurista yrityksistä ja kyllä totuus on se että pienille osakeyhtiöille tällä ei ole juurikaan mitään merkitystä koska siellä omistajat nostavat palkkatulona sen tulon koska se on kuitenkin vielä järkevämpää ja sitten nämä henkilöyhtiöt jäävät kokonaan tämän ulkopuolelle

vastaan ministerille kun ministeri kysyi perussuomalaisten kantaa nimenomaan tähän syöttötariffijärjestelmään nihkeästi suhtautumiseen mutta sitten kuitenkin näihin investointitukiin suhtaudutaan positiivisesti

kysymys on yksinkertaisesti siitä ja luulen että ministeri tämän hyvin ymmärtää että me haluamme energiantuotannosta yksinkertaisesti kustannustehokasta

toisena kysymyksenä tämä tuli itse asiassa edustaja pekkarisenkin kysymyksenä että on totta ettei ole tällaisia demohankkeita näihin jäisiin olosuhteisiin tuulivoimalle koko maailmassa

tässä muitten puheenvuorojen aikana käytiin keskustelua edustajien suutari ja kopra kanssa ja huomasin ettemme me kovin erilaisilla linjoilla ole silloin kun vähän tarkemmin tutustuttiin tähän asiaan

minä kysynkin pääministeriltä

ensimmäisenä tietysti tällä tavoin maalaisjärjellä ajateltuna tulee itselle mieleen kysymys että miksi ei ole ja kyllä välittömästi perään tulee mieleen että miksei tämmöistä demohanketta maailmalla ole aikaisemmin tehty että onko katsottu että se ei ole kovin järkevää

viron veromalli on kuitenkin sellainen veromalli jota ei noin yleisesti kaikille yrityksille voi tehdä vaan lähinnä mikro ja pienyrityksille on tämä viron veromallin yritysverotus suunnattu

kun edustaja pekkarinen sanoi tässä että saastuttamista energiantuotannossa per nuppi suomessa on maailman eniten niin ministeri minun mielestäni vastasi siihen kyllä aika hyvin että jos näissä laskelmissa on mukana liikenne ja energiaintensiivinen teollisuus lämmitysenergia meillä on kylmä olosuhteet ja todellakin tuotetaan suomessa aika paljon meidän maan rajojen ulkopuolelle nimenomaan sellaisia tuotteita jotka vaativat paljon energiaa niin minä en käyttäisi tätä nyt perusteena siihen että meidän pitäisi tämmöisiä merituulivoimahankkeita sitten erityisesti tehdä joihin niihinkin menee loppupelissä rahaa

ylipäänsäkin edustaja pekkarisen esiintyminen oli jälleen kerran mukavan fanaattinen mutta tässä asiassa tulee mieleen että onko edustajalla oma lehmä ojassa

mitä tulee sitten edustaja myllykosken näihin merellisiin olosuhteisiin joissa tuulee kovasti että sinne kannattaa rakentaa niin sitten täytyy sanoa että marsissa tuulee vielä kovemmin kuin maapallolla että kannattaako sinne rakentaa jos ei ole kustannuksista mitään väliä

arvoisa puhemies

tämän asian käsittely alkaa saada hiukan farssinomaisia piirteitä mitä tulee valiokunnan puheenjohtajan äskeisiin lausuntoihin että perussuomalaisilla olisi jotenkin siinä vaiheessa ollut keskeneräinen esitys kun siitä on äänestetty

kun edistetään vientiteollisuutta tämmöisen teknologian kehittämistä tuulivoimaloihin jääolosuhteisiin niin minä haluan ensin tehdä semmoisen markkina analyysin siitä onko oikeasti maapallolla kysyntää sellaisille hankkeille että pistetään propellit pyörimään tuolla jääolosuhteissa

arvoisa puhemies

me äänestimme pohjasta hallituksen esityksen pohjasta ja meidän esityksestämme siitä pohjasta että siinä on pakollisuus mukana

onko kukaan miettinyt sitä

jokainen voi katsoa eduskunnan sivuilta nyt esimerkiksi meidän tämän vastalauseemme tekstin onko se keskeneräinen

me suomalaiset hyvin mielellämme aina arvostelemme etelä euroopan maita löysästä veronkeräämisestä ja harmaasta taloudesta aivan aiheesta

voin sanoa tästä prosessista että ei tässä kyllä edustaja juvonen joka on suurimman työn tässä tehnyt kovinkaan helpolla ole päässyt että jos simputtaminen sanaa voidaan käyttää niin kyllä melkein voi sanoa näin että sen kohteeksi on edustaja juvonen tässä asiassa joutunut

mutta meidän täytyisi muistaa missä kunnossa on oma pesä kuinka meillä on hommat täällä suomessa

tällä hetkellä alkoholilain anniskelupaikkaa tai anniskelualuetta koskevissa vaatimuksissa ei mainita mitään kassalaitteistoa koskevista vaatimuksista

voimassa olevassa alkoholilaissa ei siis säädetä esimerkiksi tyyppihyväksyttyjä kassakoneita pakollisiksi

kuitti on annettava asiakkaalle asetuksen mukaan aina pyytämättä tilaamatta ja yllätyksenä mutta ilman asiakkaan pyyntöä

kukapa meistä olisi saanut koskaan jossain kesäterassilla olutjonossa seisomisen jälkeen kun valutetaan tuopponen kuitin niin että siinä käsin olisi joku ravintoloitsija tai tarjoilija sitten ruvennut vielä kuittia kirjoittelemaan

vastaan itse tähän kysymykseen

ei ollut

toisin sanoen se kertoo tämän hallituksen toimenpiteistä niistä toimenpiteistä jotka eivät ole olleet sensuuntaisia joilla olisi pystynyt saavuttamaan suomen pankin ennusteet

haluan korostaa koska jälleen tänään täällä salissa oli puhetta siitä että se lisävelkaannuttaisi enemmän kuin hallituksen ja näin päin pois että totuus on se että perussuomalaisten kehysvaihtoehto ottaa vähemmän velkaa kuin hallituksen vaihtoehto

raportin toimenpide ehdotuksissa listataan yhtenä kohtana tyyppihyväksyttyjen kassakoneiden käyttövelvollisuus ravintola alalla ja muilla asiakkailta paljon käteissuorituksia vastaanottavilla aloilla

lisäksi hallitusohjelmassa ilmoitetaan harmaan talouden torjunnan olevan hallituksen kärkihankkeita ja todetaan monipuolisen keinovalikoiman olevan välttämätön harmaan talouden kitkennässä

kassakoneen edellyttäminen alkoholia myyviltä ja käteismaksuja ottavilta myyntipaikoilta olisi tehokas keino torjua harmaata taloutta

kassakone nimenomaan tyyppihyväksytty kassakone on välttämätön myynnin kontrolloinnin väline

kun pohtii sitten mitä siinä jää mikä olisi järkevää myydä sitten tuotantotuloista ulkopuolelle käytännöllisesti katsoen valtion omistamia osakkeita

kassan tapahtumien rekisteröinnillä voidaan kontrolloida myös koneen nollasumma avauksia siis sellaisia avauksia ettei lyödä summaa ollenkaan ja myös sitä että kassaluukkua pidetään koko ajan auki

jos näitä osakkeita myydään sillä ei ole välttämättä välittömiä työllisyysvaikutuksia

alkoholin myynti tulee rekisteröidä käyttäen kassakonetta jonka rekisteritiedot anniskeluluvan haltija on velvollinen viemään kirjanpitoonsa

tänään on paljon keskusteltu näistä koulutuksen leikkauksista ja se on noussut päivän teemaksi

kyllä on niin että pääministeri sipilän hallituksen ei ole tarvinnut hirveästi itse keksiä näitä koulutusleikkauksia ne on itse asiassa keksitty jo aikaisemmin

on tämmöinen uudistava suomi raportti jossa on korkeakoululeikkaukset aika rajulla kädellä kirjoitettu jo ja tätä raporttia ovat olleet kirjoittamassa sorvaamassa nykyisten oppositiopuolueiden edustajat kiuru haglund huovinen räsänen ja itse edustaja rinne on ollut mukana

kiitän ministeriä näistä tarkoista luvuista jotka kaksi kertaa tässä salissa nyt luitte

ja mitä tulee sitten edustaja lindtmaniin kun hän omassa puheessaan sanoi että hallitusohjelman tulonjakovaikutukset on laskettu eduskunnan laskentapalvelussa niin kun hän sen mainitsi niin sain ne laskelmat tänne näin ja siellä on seitsemän asiaa jotka on laskettu eli vain murto osa hallitusohjelmasta ja näissä seitsemässäkin ovat tulonjakovaikutukset pienituloisille hyvät

arvoisa ministeri minkälaisia toimenpiteitä hallituksella on edistää elintarvikevientiä tätä venäjän vientiä korvaavaa vientiä sitten jonnekin muihin kohteisiin

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

vastaan edustaja pekkariselle siitä kun käytin sanontaa että esiintyminen oli niin fanaattinen kuin olisi oma lehmä ojassa